arvoisa puhemies

kyse on hallituksen esityksestä nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä joka nousee tässä tilanteessa todellakin käytännön tarpeesta ja lukuisat asiantuntijalausunnot muun muassa poliisilaitoksen antama tukevat tätä esitystä

tässä lakiesityksessähän on tavallisen seurakuntalaisen silmissä eniten vaikuttava muutos kysymys kirkkoherran vaalitavan muuttamisesta

tämä kyseinen esitys turvaa ennen kaikkea nuorten asemaa siinä että aiheetta ei heidän tietojaan tulla laajemmin jakamaan eri viranomaisille

tähän saakka ovat seurakuntalaiset saaneet aina valita kirkkoherransa suoralla kansanvaalilla paitsi jos kirkkoherran virkaan ei ole ollut enempää hakijoita kuin yksi

nyt tämä esitys merkitsee sitä että kirkkovaltuusto saa hakea tuomiokapitulilta oikeutta siirtää valintavalta itsellensä

suomalaisessa kriminaalipolitiikassa tulisi juuri jatkuvasti seurata mikä on tilanne kentällä miten rikostutkintaa tuomioistuintoimintaa ja rangaistuslaitosta koskevat sääntelyt käytännössä vaikuttavat

niin poliisi syyttäjät kuin tuomaritkin ovat sangen ylityöllistettyjä näinä päivinä ja oikeuslaitostamme rasittaa myös yksikköjen keskittäminen ja jatkuva myllerrys tuomioistuinkentällä

vastaavasti nyt jäisi suuri määrä tarpeettomia seuraamusselvityksiä tekemättä kun niitä ei tulisi enää ollenkaan siis tilanteissa joissa esitutkinnassa tai syyteharkinnassa todetaan että rikosta ei ole tapahtunutkaan tai muusta syystä luovutaan toimenpiteistä

ymmärtääkseni muutosta on perusteltu sillä että erityisesti etelä suomen seurakunnissa äänestysprosentti on jäänyt alhaiseksi mutta kuitenkin ne äänestävät joita asia kiinnostaa

eli ne pääsevät äänestämään joita asia todella kiinnostaa ja joille tällä on merkitystä

juuri sitähän tavallisten kansalaisten on vaikea ymmärtää miksi rikoksentekijän rikoksesta epäiltyjen oikeuksista pidetään kiinni niin tiukasti sellaisissakin tilanteissa joissa näillä oikeuksilla hankaloitetaan rikosten selvittelyä

toivonkin jatkossa lisää tällaisia esityksiä joissa pyritään nopeasti tekemään lakimuutoksia ja turvaamaan ennen kaikkea nuorten rikoksentekijöiden asemaa

toivottavasti tämä ei johda nyt sitten siihen että äänestysaktiivisuus lähtee laskuun niissä pienissä seurakunnissa joissa perinteisesti äänestysaktiivisuus on ollut korkea

maallisella puolellahan on jo nähtävissä että lakkautetuissa kunnissa ei ole enää samanlaista kiinnostusta esimerkiksi yhteisen uuden kunnan kunnallisvaaleja kohtaan

arvoisa puhemies

onko tätä tai joitakin muita vastaavia toimenpiteitä tarkoitus viedä eteenpäin niin että nuoret todella saisivat kokea sen että he saavat oikean rangaistuksen ja että tällä olisi vaikutusta siihen että nuoret eivät sortuisi rikosten teille

samalla pitää muistaa että monet nyt pois jäävät vaalilautakuntien jäsenet ovat tehneet kenties vuosikymmentenkin ajan hyvää pyyteetöntä työtä

tässä on hyvä jatkaa tätä lapin yliopiston juristien puheenvuoroa tästä asiasta eli siitä mitä on tapahtumassa suomalaiselle oikeuskentälle

tänään juuri on tullut tämä tieto uutinen oikeusministeriön neuvottelukunnalta että siellä on valtava lisäkarsiminen edessä

samoin vaalilautakuntia valittaessa voi tulla ongelmaksi se että valintavaiheessa henkilö ei vielä tiedä lähteekö hän ehdokkaaksi tuleviin vaaleihin

tämän uuden esityksen mukaan mikä oli työn alla hovioikeuksia tulisi olemaan vain neljä ja samassa tekstissä lukee että hovi ja hallinto oikeudet laitettaisiin yhteen

eräs huomionarvoinen seikka on myös se että vaalitoimitsijoina olevat ehdokkaat ovat saaneet eräänlaista ilmaista mainosta istumalla äänestyspaikoilla

sehän tarkoittaisi sitä että kun nyt ollaan esittämässä että rovaniemeltä otetaan pois tämä hallinto oikeus niin nyt sieltä oltaisiin tämän jälkeen ottamassa myös hovioikeus pois

olen kuullut esimerkiksi sellaisen tapauksen jossa muuan alkoholia nauttinut herra meni äänestyskoppiin ja totesi itsekseen siinä äänestäessään että ja sanoi varsin kuuluvalla äänellä vielä

tuomariliitto on todennut myös ettei ehdotusta rannikkoalueelle sijoittuvista neljästä hallinto oikeudesta voi pitää alueellisesti tasapainoisena ratkaisuna

rkpn ministereille tällainen ratkaisu tietenkin on lähes yhtä mieluinen kuin joku dragsvikin varuskunnan säilyttämisasia

saamieni tietojen mukaan käytäntö on ollut se että esittelijä ja jopa kolme tuomaria ovat lähteneet yhdellä omalla autolla ja käyneet siellä päivämukin

arvoisa puhemies

minä olen juristina yrittänyt lukea ja tarkastella viime eduskunnan päätöksiä näitä valmisteluasiakirjoja ja kaikkea muuta ja tullut siihen tulokseen että nämä ovat erittäin vaikeasti tulkittavia asioita

meillä ei ole käytössä julkisia kulkuneuvoja ja sitten puhutaan vielä vihreistä arvoista ympäristölle haitallisista tuista ja kaikkea muuta että dieselkin on yleensäkin halvempaa

kun minä tulkitsen omalla näkemykselläni maaseudun silmälasien läpi niin lopputuloksena on se että huomattavan osan maaseudun ihmisistä ei todellakaan tarvitsisi tehdä mitään

mutta minäkin haluan nyt kysyä sitten

tämä on tarkoittanut käytännössä sitä että porokarjojen määrät ovat suurentuneet töihin osallistuvien poromiesten määrä on romahtanut ja nyt sitten on monia paliskuntia ja porotyöporukoita missä vain muutama ihminen tekee tällä hetkellä ne työt

tämän kolmevuotisen kokeilun aikana aluksihan niitä hakijoita oli vain vähäsen ja isosta rahastahan tässä ei koko aikana ole ollut kysymys mutta kyse on tärkeästä asiasta sille todella on tarvetta ollut ja tänä vuonna kun sitä toimintaa ja tukea ei ole ollut niin sen perään on kysytty paljon että eikö sitä ole saatavilla

niin kuin tuossa jo aikaisemmin on tullut esille niin kyse on siitä että tavoitteena on saada poromiehen oikeusturva edes suurin piirtein samalle tasolle kuin maatalousyrittäjien turkistarhaajien

nyt sitten postilla ovat todellakin lähteneet menemään yt menettelyt joissa on esimerkiksi meidän alueellamme menty siihen että pyritään omalla henkilöstöllä hoitamaan kaikki työt ja tämä ei ole todellakaan ainakaan tällä hetkellä onnistunut

arvoisa puhemies

nyt sitten kysyn ministeriltä

muilta osin totean esityksestä toiveenani että kehitys ei kulkisi siihen suuntaan että lautamiesjärjestelmästä tultaisiin jatkossa luopumaan kokonaan

miten tämän kilpailun kiristyessä varmistetaan että posti pystyy hoitamaan edes tämän minimivelvoitteensa näillä syrjäisimmillä syrjäseuduilla

elikkä juuri niin kuin edustaja kalmarikin sanoi tuossa ei aina pitäisi miettiä miten rangaista tätä isäntäväkeä siitä että kaikki sillä tilalla ei ole eläintensuojelun osalta mennyt parhaalla tavalla vaan mietitään miten autetaan maanviljelijöitä ja sitä tilaa

tässähän on kyse suuresta metsälakiuudistuksesta ja nytten kun metsälaki uudistuu se antaa mahdollisuuden metsänomistajalle päätehakata metsän nuorempana yläharvennus on sallittua poimintahakkuu elikkä harsintahakkuu on käytännössä sallittua hyvin paljon tämmöisiä asioita mitkä suurin osa metsänomistajista osaa hoitaa ok mutta minä pelkään tässä metsänhoitoyhdistyslainsäädäntöuudistuksen kokonaisuudessa että metsänomistajia tullaan käyttämään raakasti hyväksi

yleiskeskusteluun on päätti tuolloin eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaiset r

etenkin rangaistuslajin valinnassa sekä rangaistuksen suuruuden määräämisessä maalaisjärjen on syytä olla edustettuna jatkossakin

eli kaikki mitä te äsken esititte ei pidä paikkaansa vaan siinä on oltava todellakin painavat syyt jos tämä asia jätetään ottamatta huomioon

huomattavasti keskimääräistä alhaisemmat tulot on poromiehillä ja kokemusta on ollut siitä että kun tätä sijaisapukokeilua tai sijaisaputoimintaa ei ole ollut meneillään niin ei ole kerta kaikkiaan ollut varaa palkata ketään tekemään näitä töitä

elikkä toivottavasti sitten kun ministeri henriksson esittelee asiaa omassa puheenvuorossansa hän ottaa tähän asiaan sitten vielä tarkemmin kantaa mitä tämä asia tulee olemaan käytännössä

suurin osa pärjää tietysti ja tajuaa ottaa metsänhoitoyhdistyksen palvelut tai jonkun muun firman palvelut vastaan mutta kuinka paljon meillä on niitä ihmisiä jotka omistavat metsää ja joutuvat tilanteeseen että heitä käytetään hyväksi

esimerkiksi uusi metsälaki mikä tuli voimaan ja monet muut lait tekevät sen että meillä metsänomistajilla on suuret määrät omia suojelualueita joita ei tarvitse valtion maksaa millään tavalla